arvoisa puhemies

verotulot ovat tärkeitä tarvitsemme verotuloja mutta pakko sanoa näin lappilaisena auton käyttäjänä kilometrien suurkuluttajana että älyttömän kallistahan se kulkeminen on ja jossakinhan sen rajan ja tolkun pitäisi olla

tarvitsemme isoja rohkeita päätöksiä säästöjen aikaansaamiseksi

kaikkien työajasta menee huomattava osa turhaan tekemiseen

erilaisista kuntamalleista puhumisen sijaan säästöt pitää löytää käytännön elämässä suuria kustannuksia aiheuttaviin asiakokonaisuuksiin puuttumalla

jos se todellakin menee sillä tavalla kuin nyt näyttää menevän niin ei siinä auta varmaan muu kuin seuraavan hallituksen ottaa tämä asia uudestaan esille ja miettiä pystyisikö sitä sen jälkeen korjaamaan

arvoisa puhemies

mutta nyt me emme ilmeisesti pysty kovin paljon näitä asioita rajoittamaan elikkä tämän mukaan meidän täytyy ilmeisesti nyt mennä kuitenkin eteenpäin vaikkei kivaa tuo maksaminen ole

ja mitä ovat nämä suuret isot asiakokonaisuudet jotka sitten voitaisiin ottaa käsittelyyn

mutta minne on kadonnut maalaisjärki tästä kokonaisuudesta koska tänä päivänä me emme pysty pienyrittäjyyttä juuri harjoittamaan kaiken tämän turhan tekemisen vuoksi

ei todellakaan vaan keskustassa me olemme kiinnittäneet huomiota siihen että hallinnosta ja hoitajien tehtävistä pitää purkaa turhaa tekemistä elikkä sitä byrokratiaa sitä tietokoneen kanssa jokaisen asian raportointia tilastointia ja taulukointia

onko teillä ministeriössä nytten minkälaisia suunnitelmia tämän jäämeren ratayhteyden kanssa

perhetyöhön korvamerkityllä ohjauksella perhetyöntekijöillä ja perinteisillä kodinhoitajilla voimme estää monia pahoja ongelmia ja luoda suuria säästöjä

arvoisa puhemies

ei turhaa hallintoa voi ikuisesti purkaa ei sitä turhaa hallintoa todellakaan voi olla enää ja hakea sitä kautta säästöjä vaan koko tekemisen kenttä tulee ottaa rohkeasti tarkasteluun

tällä niin kuin näillä muillakin mitä minä tässä tulen luettelemaan pystyttäisiin saamaan kuntasektorilla miljardien eurojen säästöt aikaiseksi

elikkä tämän vihreän vallan hallinnonalalla meillä ei ole käytössä todellakaan paljoa rahaa mutta valtaa tällä hallinnonalalla on valtavasti

tänään uutiskynnyksen ylitti siviilioikeuden professori urpo kankaan esitys lasten huoltovelvollisuudesta iäkkäisiin tai sairaisiin vanhempiin nähden

viimeisenä asiana on yksi mikä on minun läheisimpiä asioitani tässä ja mitä minä haluan aina tuoda esille se miten me voisimme vanhukset ja lapset tuoda lähemmäs toisiaan kaikissa näissä asioissa

arka asia mutta minun mielestäni meidän tulisi tänä päivänä ottaa tämäkin asia rohkeasti käsittelyyn ottaa mallia eri eurooppalaisista maista miten siellä tämä asia on hoidettu

yksi näistä esimerkeistä mihin ei tullut tarpeeksi siellä määrärahoja voimavaroja on lupa ja valvontaviranomaisten puolella

terveydenhuollon kustannusten osalta olisi syytä tarkastella perinteisten suomalaisten fysiatristen hoitojen laajempaa käyttöönottoa nykyisten lääketieteellisten hoitojen rinnalle

siellä todellakin on ylimääräistä tekemistä

esimerkiksi ympäristöpuolella on hyvin paljon rakentamisvalvonta asioita ja monia muitakin asioita jotka voisi siirtää kuntasektorille tai kokonaan miettiä onko tarpeellista tehdä työstää ollenkaan näitä asioita

lupa ja valvontaviranomaisia tarvittaisiin paljon lisää

perinteisten hoitomuotojen kuten esimerkiksi jäsenkorjauksen laajempi käyttöönotto toisi valtavat säästöt paitsi kansanterveyden yleisenä parantamisena myös monien tarpeettomien kalliiden hoitojen ehkäisyssä

rohkeasti pitäisi tässä talossa tehdä päätökset siitä että lopetamme sen ylimääräisen tekemisen sieltä hallintopuolelta julkiselta sektorilta ja aletaan töihin

kyse on niin isosta asiasta meidän ympäristöllemme niin isosta asiasta meidän elinkeinotoiminnalle ja kehittymisellemme että siellä pitäisi todella oikeasti uskaltaa laittaa rahaa tälle puolelle

on arvioitu että esimerkiksi tuki ja liikuntaelinsairauksien vuotuisissa kustannuksissa perinteisillä hoitomuodoilla näitä vääriä ja ylimääräisiä leikkauksia ja ylimääräisiä sairauslomia ehkäisemällä saataisiin aikaiseksi huikeat säästöt

meillä lapissa on todella suuri huoli tästä asiasta koska meillä on rktln metlan ja mttn tutkimusyksiköitä ja toimintoja hyvin paljon lapissa ja nyt esimerkiksi mttn puolella on tilanne se että suurin osa henkilöstöstä on eläköitymässä lähivuosina

siihen käytetään hirveästi resursseja mutta uskon että toisella tavalla organisoituna järjestettynä voitaisiin päästä vähintään yhtä hyviin tuloksiin

jos tässä tullaan tekemään nämä eläkkeiden kautta tulevat säästöt siinä tulee käymään niin että kun keskus on oulussa ja eläkkeelle jäämiset tapahtuvat lapissa niin lapissa tutkimustoiminnot tulevat vähenemään todella rajusti

me voisimme siirtää sitä valvonta organisaatiota ympäristöpuolelle ennen kaikkea kaivosasioissa ja semmoisissa missä tällä hetkellä todella tarvitaan näitä henkilöitä

esimerkiksi ensihoidon kulut ovat kasvaneet hurjasti joissakin sairaanhoitopiireissä kuten lapissa ja lääkintähelikopterikulut tulevat pian kokonaisuudessaan sairaanhoitopiirien eli kuntien maksettavaksi

sitten turpeesta puhuttiin tänään

haluan sanoa turvepeltoasioista sen että kun me esitämme turvepeltojen käyttämistä kyntämistä suomessa niin kyllähän me keskustalaiset ajattelemme ehdottomasti tulevaisuutta

se mistä tässä on kysymys on että me haluamme että tätä asiaa tutkittaisiin kunnolla sillä tämänhetkisten euroopan tasolla olevien tutkimusten mukaan se muka päästäisi hiiltä ympäristöön ilmaan enemmän kuin se sitoo

meille on rakennettu eri puolelle suomea tutkimuslaitoksia aluepoliittisilla päätöksillä erilaisilla tukipäätöksillä ja sen jälkeen kun sen alueen kehittämiseksi nämä rahat on myönnetty tutkimuslaitoksista on tullut senaatti kiinteistöjen rakennuksia ja nyt huomattava osa alueen toimintarahoista menee samojen kiinteistöjen vuokrien maksamiseen

kuntien ja yleensäkin julkishallinnon lupaviidakon purku on tehtävä nopeasti ja vahvalla kädellä

minusta tämä kuntien tehtävälistan karsiminen ei ollut riittävä vaan pitäisi voimakkaasti ja rohkeasti miettiä millä tavalla me haluamme asiat oikeasti hoitaa

meidän maatalouspuoli on täysin erilaista kuin etelämpänä euroopassa

tämän vuoksi olen saanut käyttööni jotain tutkimustuloksia jotka sanovat sen että turvepelto turvemaa joka on nurmipeitteisenä sitoo enemmän hiiltä kuin normaali turvemaa sitä luovuttaa

elikkä tässä olivat nämä asiat jotka minulle tulivat mieleen tänä päivänä tätä puhetta valmistellessa ja joista olisi miljardien eurojen säästökokonaisuudet saatavissa aikaiseksi jos vain on rohkeutta alkaa töitä tekemään

toivottavasti tämä asia saadaan käsiteltyä nopeasti jotta muun muassa suomen luonnonvarapuolen tutkimusmäärärahat eivät mene senaatti kiinteistöjen vuokrien maksamiseen

kahdeksantena asiana tuon esille tulojen hankkimisen

jos kerran meillä tämmöisessä asiassa on näin päin tämä tilanne että voitaisiin auttaa ilmastoa tekemällä turvepeltoja ja laittamalla ne nurmikäyttöön niin ehdottomastihan meidän pitää parantaa ilmaston tilaa eikä heikentää sitä

aikaisemmin jo mainittiin nämä ilmastonmuutosasiat mutta erityisesti meillä pohjoisessa ovat nämä arktiset asiat hyvin paljon esillä

hallitukselta on huomattava osa voimavaroista mennyt tällä kaudella leikkauslistojen laatimiseen mutta sen sijaan pitäisi työstää rohkeita esityksiä kehittämiseksi ja tulojen aikaansaamiseksi

hyvää on se että nämä tutkimuslaitokset nyt yhdistetään ja toivon mukaan saammekin myöskin sitten heidän voimavaroistaan uusia kuvioita liikkeelle jotta saamme paremmin elinkeinoelämän asioita vietyä eteenpäin

esimerkiksi metsä ja puupuolen asioissa joita viime viikolla täällä käsiteltiin otettaisiin käyttöön uusi savotta esimerkiksi puusta sata uutta tuotetta ja nämä muutkin asiat mitkä ovat ympäri suomea hyvin paljon tehtävissä

kyllähän tässä tiedetään että kun minä maatalouspuolen ihminen itse olen niin sen takia maatalouspuolen asiat minua erityisesti kiinnostavat ja olen niihin perehtynyt

metsä luonnonvarat matkailu ilmasto energia

kaikkiin näihin asioihin tarvitsemme lisää tutkimuspuolen asioita jotta voimme entistä paremmin käyttää nämä asiat suomen elinkeinoelämän kehittämiseksi

jos meillä olisi käytetty tämän kaltaisiin asiakokonaisuuksiin kaikki se tarmokkuus ja voimavarat jotka hallitus on käyttänyt suurkuntahankkeen ajamiseen väkisin läpi niin missähän me oikeasti olisimme tällä hetkellä jo menossa

mutta minä ehdollistan täydellisesti ja kyseenalaisten sen miten tämän tutkimuksen kysymykset on aseteltu ja erityisesti ne johtopäätökset eivät olleet minun mielestäni sen mukaiset mitä se tutkimus siinä oli

toivon että ideologisista eroista riippumatta olemme valmiita kuntien yhteisiin säästö ja kehittämistalkoisiin edustaa tyyli koska poissaolon edustaja alanko kuin luotu kahiluoto

tässä salissa olemme keskustelleet useita kertoja viime aikoinakin siitä että petovahinkomäärärahoja pitäisi lisätä korvauksiin lisää ja lisää mutta meidän myöskin tulisi lisätä määrärahoja vahinkojen vähentämiseen

itse olen viranomaisena maanviljelijänä seurannut tätä asiaa erittäin paljon ja kyllä sanon että sillä on saatu todella paljon hyviä tuloksia aikaiseksi

suurin määräraha mihin nyt tarvittaisiin lisäystä näissä kokonaisuuksissa on että rktllle tarvitaan lisää resursseihin rahaa

kiitos suomelle tästä ympäristötukijärjestelmästä

poroparlamentissa viime viikolla eri puolilta poronhoitoaluetta poromiehet sanoivat minulle että suurin vahinkojen aiheuttaja on todellisuudessa karhu

esimerkiksi dna tutkimus siitä saadaan karhun ulosteista tutkittua kuinka paljon eri karhuja poronhoitoalueella on

te kaikki tiedätte viime vaalikauden jälkeen että lapissa tilanne on hyvin riitaisa johtuen ihan muutamista perusasioista siitä kuka on oikeutettu saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja kuka ei ole

arvoisa puhemies

nyt on tärkeää se että me siellä lapissa saamme rakennettua rauhan ja yhteisymmärryksen näiden asioiden osalta minkä jälkeen voidaan alkaa näitä muita asioita tekemään

vaikka

minä ainakin teen kaikkeni sen eteen että me saisimme lapissa rauhan näitten asioiden suhteen ja voisimme sitten yhteisymmärryksellä saada myöskin meidän saamelaisasioittemme edistämisasioita tänne kaikkiin lakeihin matkaan

mielelläni olen omalta osaltani ottamassa haastetta vastaan että tehtäisiin tässä asiassa yhteistyötä ja saataisiin ne hallitusohjelman mukaiset uudet työpaikat aikaiseksi tämän hallituskauden aikana

jatkan puheenvuoroani tästä asiasta

onneksi tämä kyseinen laki mikä nyt on tänään käsittelyssä on nytten jo näin vaalikauden alussa käsittelyssä koska tämä on askel parempaan suuntaan tässä kokonaisuudessa ja itsensä työllistämisessä

onko olemassa mitään mahdollisuutta muokata verotusasteikkoja että polttoaine olisi erihintaista verotuksellisesti

sitten kun otetaan nämä vapaa ajan kalastuksen ja kotitarvekalastuksen kalat siihen matkaan niin sittenkään ei päästä kuin siihen että neljäsosa suomessa syödystä kalasta on kotimaista

ne olivat todellakin työttömien ihmisten yhteisiä osuuskuntia joissa päästiin pienellä pääomalla tekemään paikallista elinkeinojen kehittämistoimintaa siinä vaiheessa kun kenelläkään ei ollut mitään mahdollisuutta aloittaa omaa yritystoimintaa eikä ollut ketään ulkopuolista joka olisi voinut olla työnantajana

tässä kohdassa emme ole tekemässä tähän muutosesitystä mutta toivoisin että muuten voitaisiin ottaa laajemmin esille se miten sitä kulkemista muualla voisi sitten kohtuuhinnallistaa

tosin tässä saa jatkuvasti kuulla että mitä te olette sinne menneet että sehän on ympäristölle haitallista tukemista jos teidän toimintoja ja liikkumista aletaan tukea

merellä tapahtuvassa kalastuksessa on toivottavaa että tämä laki auttaa siihen että ensinnäkin kalastuskiintiöt eivät vaihtelisi niin paljon vuosittain

elikkä toivon että jatkossa ei puhuttaisi niin puhtaasti yrittäjyydestä ja työntekijän roolista vaan tuotaisiin yhä enemmän ja enemmän näitä välimuotoja esille kuten nämä itsensätyöllistämisosuuskunta asiat

se on varmaan tämä yleinen ajattelumalli keskittämispolitiikasta ja kaikesta muusta että annetaan näin meidän elämisen tulla entistä kalliimmaksi ja kalliimmaksi vain

elikkä toivon todellakin että kokonaisuutta mietittäisiin yritettäisiin löytää edes jotakin konstia millä se meidän matkustaminen saataisiin edes kohtuuhintaiseksi kun eivät ne meidän tietkään enää ole missään kovin hyvässä kunnossa

nykyisiäkin tulee miettiä miten niitä saisi purettua